sataviisikymmentäyksi ääntä kolme neljä yksi tyhjä poissa kaksitoista s on kansanäänestyksen vuoksi tykistöä kettusen ehdotuksen miten teijaa pentti kettusen uskoakseen eli ilmaston

torstein moe arvoiset

niinpä jo ajatusta jos ehdotus kuusi ei pyydä vasta

venedebatten haljeta muut vehviläinen on pisteitä viedä muut

puumala

pääministeri onko suomen ja venäjän suhteissa tapahtunut jotain semmoista että ilmapiiri todellakin on niin erilainen kuin se oli hetki sitten kun presidentti medvedev vieraili täällä presidentti halosen vieraana

risto kivelä

samoin kriisimaiden taloudet ovat heikommassa kunnossa ja valtioiden velka selvästi korkeampi kuin se oli tukipakettien

arvoisa puhemies teen esityksen

tarvitaan selkokielinen teksti jotta kansa voi arvioida päättäjiensä pätevyyttä ja luotettu

äänestyksessä

transteon josta se saatiin juutalainen elie des

sotakaan vaniljaa neljäkymmentäkuusi ei yksi tyhjä poissa kahdeksantoista eduskunta on omaksunut miten muka

tämä paikallistoiminta ei kuulu tarkastusviraston valvottaviin sikäli kuin sinne ei ole puoluelaissa tarkoitettua avustusta päätöksin osoitettu

risto

ansio loppu

nykyinen valiokunta kävi kaikki nämä lävitse ja joutui päätymään siihen että tässä on tapahtunut kyllä edistymistä ja tiettyä asennemuutosta mutta ikävä kyllä iso osa enemmistö näistä on ainakin jossain määrin edelleen ajankohtaisia

sotakomenin kuusi ääntä yli kymmentä yli kaksi tyhjää poissa kaksikymmentäyksi osku torrokset miten

pidempiaikaista juvosen ehdotus kaksikymmentäviisi etyk vastaava

edustaja nylanderin ehdotuksen asia pannaan pöydälle tänä

on tehty viidestä polkeverotukseen siinä onnistutaan edus ta ja eroaa edustaja mäntylän ehdotuksesta

ministeri henriksson

samoin yksi ja yksi y kuusi seitsemän kahdeksan niiden

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

rauhala

perusteluina

leif

koko euroalue jää nyt viidettä vuotta vellovat eurokriisin vakavia

autoteollisuuden tukemiseksi järjestetty miljardiluokan pelastuspaketteja finanssikriisien aikana yhdysvalloissa

toisen täysistun

sotaa yhdysedustajaa kuusikymmentäneljä y poissa elsi katainen on timo korhosen kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

herra puhemies

videoista majoitusta yksin

teen ehdotuksen sissikaks

jos teimonen

merkitään

otetaan ministeri räsänen tähän väliin

tämä on keskeisesti vaikeuttanut myös suomen nousua talousahdingosta on selvää että se mitä suomen taloushistorian suurimmalla investoinnilla tavoite tavoiteltiin ei toteutunut

äänestyksellä olisi kaksi ääntä kolme kuusi keikaksi tyhjää poissa yhdeksän eduskunta on kansanäänestyksen lax perusti uotila

arvoisa

äänestyksessä

edustaja näki puhemiestä

rehn raja

siksi valiokunnan linjaus on että pidettäisiin valtaosin nämä eduskunnan lausumat voimassa jotta voidaan jatkossakin seurata mitä konkreettisia tuloksia kosteus ja homeongelmien poistamisessa saadaan aikaan

puhemies jeen ehdotuksen numero

risto pelli

sivu neljä viisi kuusi

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero kolme j

lihominen on

miten tämä näkyy päätöksissä

äänestyksen hatusta seitsemäntoista ja häntä kuusikymmentäkuusi eija tapossa kuusitoista eks kun panokset mietimme miten tujausten kehoitus kaksi kuusi eikä vasta

mika lintilä on esko kivirannan kannattamana tehnyt potevan ehdotuksen samoin edustaja väätäinen edustaja kettusen

risto saarakkala

joskus orava täysistuntoon tiistaina seitsemästoista huhtikuuta kuluvaa vuotta kello neljätoista ta maistuu touko

virta ja edustaja vehviläisen ehdotus ei kyllä vastaa maj

toisaalta taloudelliset tappiot suomelle voivat nousta ennen näkemättömän suuriksi tukipakettien takia olemme jo ajautumassa

voi myös kanada

lasten ja perheiden arki on kokonaisuus joka edellyttää päätöksentekijöiltä vastuuta pitkälle tulevaan yksittäisen pieneltä tuntuvan päätöksen vaikutukset ovat arjen tasolla

satakolmekymmentäviisi ääntä kun veto seitsemän neljä

arvoisa puhemies kannata edustus ja avasi puhemiesten seitsemän

pyydyksen navarrolle brax nosti hautala

vientiautosta vähemmän ehdotus kaksikymmentäyksi ei kyllä

aikooko hallitus teettää perusteellisen selvityksen suomen rahapoliittista vaihtoehdoista esimerkiksi ruotsin tanskan iso britannian ja sveitsin malleja

virastolla on tässä järjestelmällinen ohjelma jonka mukaisesti se vuosittain käy näitä tarkastuksen kohteena olevia lävitse niin että kuuden vuoden kuluessa jokainen avustusta saanut tulee tarkastetuksi

nostele liotuskakskymmentäkuus ja jostakin kysymys koska seitsemää eri mietintöä vastaan

siis jaa tai ei lippu jossa on oma nimi ja valiokunnan ehdotus jaa ja timo kallin ehdotus ei

älymystö leijunut reformia

vieressä ei

mies kanadaan ystäviin jos

äänestys

ylempi aidosta komin erotus kaksi gseitsemäny

edellä olevan perusteella enso on perustuslain neljä kolme työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi seuraavan

äänestys

vain yhden sijaan on yksi osa yhdeksäs paras miten

wrede varten hallita mutkaan tullaa nesteitä viedä mut niinistö toistaa kiitos taas todettiin sitte se ehdotuksista on äänestettävä

käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

lakiehdotuksen toinen käsittely on nopea kaasu ja

äänestykseen annettu sopanen ja häntä viisikymmentä ei poissa yhdeksän seutuna myös miten muka silkkaa miten työllistää kettusen kaksi kolme eikä vasta

lisäksi vastuunsa toimi valtio arvioi päätöksen vaikutuksia laajeni koko

mustaketun eropuhemiesten ehdotukset numeron neljä viisi ville ja kylmä ja